arvoisa puhemies

kyllönen selvensi lakialoitepuheenvuorossaan ansiokkaasti niitä säästöjä joita yhteiskunnalle koituu omaishoitajien työstä kun vältytään vastaavan laitoshoidon järjestämiseltä

tätä taustaa vasten olisi hyvinkin perusteltua vakavasti harkita omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion verovapautta

erityisen ankarasti joutuvat verotetuksi pienituloiset eläkkeensaajat joille tämän päälle tuleva omaishoitopalkkio aiheuttaa tuntuvan eläketulovähennyksen menetyksen ja sitä kautta korkean marginaaliveron tästä omaishoitopalkkiosta joka muutenkin on pieni

hallitus on leikkaamassa myös yksityisteiden rahoituksesta vaikka yksityisteiden hoitoon ja kunnossapitoon käytettävät määrärahat ovat tälläkin hetkellä perin alhaisella tasolla

yli puolet omaishoitajistahan on eläkeläisiä

totta kai verotuksen neutraliteetti edellyttää että jos sitten mentäisiin tähän verovapauteen niin se pitäisi antaa kaikille omaishoidosta maksettavaa hoitopalkkiota saaville

minusta tämä ed

kyllösen aloite on hyvinkin tutkimisen arvoinen

komission ja euroopan keskuspankin tekemän arvion mukaan kreikka ei saa rahoitusmarkkinoilta lainaa sellaisella hinnalla joka mahdollistaisi talouden tervehdyttämisen

jos euromaat eivät anna kreikalle lainaa maa ajautuu maksukyvyttömyyden tilaan

euromaat joutuvat siis lainoittamaan maksuvaikeuksiin joutunutta kreikkaa jotta uutta talouskriisiä ei tulisi juuri kun olemme edellisestäkin vasta selviämässä ehkä

liikenneministeri kyllönen on kyllä luvannut kasitielle jatkorahoituksen mutta voi olla mahdollista ettei ministeri kyllönen jatkakaan liikenneministerinä ensi kaudella

arvoisa puhemies

jos suomi ei yhdessä muiden eurovaltioiden kanssa auta vaikeuksiin itsensä ajanutta kreikkaa seuraukset voivat maailmantalouden kannalta olla hyvinkin haitalliset

valiokuntakäsittelyssä hallituksen esitystä selkämeren kansallispuistosta muutettiin hieman osin parempaan ja osin huonompaan suuntaan

arvoisa puhemies

jos kreikan annetaan luisua taloudelliseen kaaokseen pahimmillaan seurauksena olisi euroalueen talouden supistuminen mikä johtaisi suomen kannalta vientimarkkinoiden hyytymiseen ja työttömyyden pahenemiseen

lopputulos ei tyydytä

ohikulkutien rakentaminen olisi äärimmäisen tärkeää myös alueen elinkeinoelämän kannalta sillä salon seutu kärsii kovasti teollisuuden rakennemuutoksesta

vakka suomessa selkämeren kansallispuiston ulottamista vakka suomen alueelle on vastustettu koko ajan eikä vastustus ole yhtään laantunut

arvoisa puhemies

elinkeinoelämä on tunnistanut kansallispuiston merkittävänä uhka ja epävarmuustekijänä kun joudutaan hakemaan ja uusimaan ympäristölupia tai joudutaan yva menettelyyn

taloudellisessa ahdingossa kärvistelevä salon seutu tarvitsee nyt kipeästi toimenpiteitä jotka turvaavat alueen kilpailukykyä ja työpaikkojen säilymistä sekä mahdollistavat uusien yritysten syntymistä

kalankasvattajat kalastajat ja metsästäjät ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa ja pelänneet oikeudellisilta vaikutuksiltaan epämääräisen kansallispuistolain vaikutuksia niin puiston alueella kuin puiston ulkopuolella

konkretisoin hiukan alueen elinkeinoelämän huolia huolia joita ei ole onnistuttu hälventämään tai poistamaan

uuteenkaupunkiin on myös suunniteltu viljaan lähinnä vehnään perustuvaa bioetanolitehdasta joka tarvitsee ympäristöluvan ja johon sovellettaneen yva menettelyä

arvoisa puhemies

vakka suomen alue on suomen tärkeimpiä ruokakalan tuotantoalueita

rajauksesta huolimatta kansallispuiston perustaminen tulee heikentämään kalankasvatuksen ja etenkin sen kehittämisen toimintaedellytyksiä sillä kalankasvatus on kansallispuistossa kiellettyä

arvoisa puhemies

minäkin voin yhtyä näihin moninaisiin kiitoksiin joita täällä on osoitettu ministeri niinistölle tosin eräin kohta tulevin rajoituksin

on aika mahdotonta tavallisen toimijan arvioida näitä luonnonarvoja

selkämeren kansallispuiston ulottaminen vakka suomen alueelle rajaisi pois useita tulevaisuuden kannalta potentiaalisia kalankasvatusalueita

pitää paikkansa että paikalliset ihmiset ovat suhtautuneet myönteisesti niin tähän etelä konneveden kansallispuistohankkeeseen kuin kohta tänne käsittelyyn tulevaan teijon kansallispuistohankkeeseen

tässähän voitaisiin vaatia ihan tavallisten asioitten yhteydessä tätä luontoarvojen arviointia myöskin ei luvanvaraisissa tai ilmoituksenvaraisissa asioissa

oinonen epäilemättä tarkoittaa tällä esityksellä hyvää mutta ymmärtäisin ehkä paremmin jos hän esittäisi tätä puun myyntituloverotuksen puolittamista pysyvästi tai esimerkiksi yhdeksi vuodeksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kansallispuiston perustaminen heikentää kalankasvatuksen edellytyksiä ja estää elinkeinon sijoittumisen alueille jotka kestäisivät tuotannon hallitun lisäämisen

lapsilisien leikkaamisen lisäksi hallitus kiristää lapsiperheiden taloutta korottamalla eri tavoin asumisen ja liikenteen verotusta sekä jättämällä ansiotulon verotuksen ansiotaso ja inflaatiotarkistukset tekemättä

tällaisia tavallisia asioita ovat ainakin metsänkäyttö maa ainesten kotitarveotto kiinteistönsisäisten omien teiden rakentaminen ja niin edelleen

tämän nykyisen veronhuojennuksen tarkoitushan on edistää puukauppaa ja uskon että tässä nyt tullaan katsomaan tämä vuosi loppuun tällä lainsäädännöllä

vakka suomen merialueita on kehitetty niin sanotun kalastuspuistomallin mukaisesti

ainoa ongelma on tämä seikka että kansallispuistot ovat metsästyksen kannalta vaikutuksiltaan kielteisiä

alueelle perustetun kalastuspuiston tavoitteena on luoda saaristo jossa huomioidaan alueen elinkeinot virkistyskäyttö matkailu ja suojelutarpeet

omavastuiden korottaminen koettelee erityisesti haja asutusalueitten harvaanasuttujen alueitten ikäihmisiä ja kaikkein huonoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevia

olisi vastuutonta sanoa jotakin sellaista että asiaan varmuudella sitten palattaisiin ensi vuonna jos puukaupat eivät suju joten uskon että tämä vuosi mennään loppuun näillä ehdoilla ja katsotaan lähteekö puu liikkeelle näillä ehdoilla

kalastuspuiston toiminta perustuu siihen että saaristoaluetta kehitetään paikallisin voimin

näitten matkojen yhdistely on varsin ongelmallista etten sanoisi teoreettista ja lisää taksiliikennöitsijöitten kustannuksia ja vähentää palvelun tarjontaa maaseudulla

metsästys loppuu alueella kansallispuiston perustamisen myötä ja minusta kansallispuistojen metsästysrajoitukset eivät ole järkeviä

vallitsevassa taloustilanteessa jossa kansantalous on tavallista enemmän yksityisen kulutuskehityksen varassa lapsilisään kohdistuvat leikkaukset ovat myös kansantalouden näkökulmasta lyhytnäköisiä

riistakannan hoidon kannalta olisi perusteltua säilyttää metsästysoikeus mahdollisimman laajana eikä tuo riistanhoitotarve yhtään vähäisempi ole kansallispuistoalueella kuin muillakaan alueilla

ammatti ja vapaa ajankalastuksen harjoittaminen olisi kansallispuistossa mahdollista kalastuslain säännösten mukaan ilman ylimääräistä metsähallituksen kalastuslupamenettelyä

lapsilisien merkitys perheiden talouden kannalta on tärkeää etenkin pienituloisissa ja monilapsisissa perheissä jotka jo nyt joutuvat tinkimään arkipäiväisistä asumis ruoka ja harrastusmenoistaan

rannikkokalastusta haittaavan harmaahylkeen metsästys sallittaisiin jatkossakin metsästyslain mukaisena eikä erillistä lupaa metsähallitukselta näin ollen tarvitsisi hakea

tässä on sanottu että etelä konneveden tulevan kansallispuiston alueella toimii kymmenkunta metsästysseuraa mutta mikään näistä metsästysseuroista ei ole riippuvainen valtion maiden metsästyskäytöstä

monilapsisissa perheissä lapsilisien leikkaus merkitsee satojen eurojen menetystä vuodessa

lapsilisän tarkoituksena on kompensoida lapsista perheille seuraavia kustannuksia sekä tasata kustannuksia lapsiperheiden ja lapsettomien kotitalouksien välillä

harmaahyljettä metsästettäisiin kansallispuistossa siten että suomen riistakeskus myöntää luvat maa ja metsätalousministeriön myöntämän kiintiön puitteissa suomen hylkeidenhoitosuunnitelman mukaisesti

siellä metsästää kaksi metsästysseuraa joiden toiminta alueesta suurin osa kuuluu kansallispuistoalueeseen ja käytännössä ainakin toinen näistä metsästysseuroista joutuu lopettamaan toimintansa kun teijon kansallispuisto perustetaan

arvoisa puhemies

toivoisin että valtioneuvosto ja ministeri niinistö vielä uudelleen hiukan harkitsisivat ainakin tätä teijon kohtaa metsästyksen suhteen

arvoisa puhemies

lopuksi kuitenkin totean että hyväksyn selkämeren kansallispuiston perustamisen sitä haluavan satakunnan alueelle mutta en puiston ulottamista vakka suomeen

sanoin edellisessä puheenvuorossani että olisi vastuutonta luvata jatkoa tähän nykyiseen veronhuojennukseen ja pysyn tässä kannassani

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuntauudistuksesta on tulossa ikävältä kuulostavan mutta verrattain realistisen arvion mukaan pääministeri jyrki kataisen hallituksen jätevesiasetus sillä uudistusta vastustavien joukko on valtaisa

mutta ei täysin sopimatonta liene todeta että totta kai on mahdollista säätää myös taannehtivaa verolainsäädäntöä verovelvollisen eduksi ja semmoista tietysti voidaan säätää ensi vuoden puolella jos niin satuttaisiin tahtomaan

nylundin aloite on minusta sillä tavalla järkevä että se voisi edistää kuntien myötämielisyyttä näitten suurten tuulivoimapuistojen kaavoittamiseen jos otettaisiin tämmöinen vähän parannettu kiinteistöveromalli käyttöön

lapsilisien leikkaus on hallitukselta synkkä arvovalinta

vakka suomen alueen asukkaiden tahtoa tulee kunnioittaa ja saaristoalueen kehittämistä tulee jatkaa nykyisen kalastuspuistomallin mukaisesti

arvoisa puhemies

markku rossin aloite vaikuttaa hyvin harkitulta ja toivoisin että maa ja metsätalousministeriö ryhtyisi toimiin tämän asian selvittämiseksi

kunnat suhtautuivat karttaesityksiin kielteisesti ja valtaosa kunnista katsoi ettei suurkuntien hyötyjä ollut näytetty toteen

yhtäkään hallituksen ehdottamaa suurkuntaa ei ole lausuntojen perusteella vapaaehtoisesti syntymässä sillä yksikään ehdotettu selvitysalue ei saanut taakseen alueen kuntien yksimielistä tukea

hyvinvoivista lapsista kasvaa aikanaan aikuisia jotka antavat oman panoksensa yhteiskunnan rakentamiseen

on erittäin tärkeää että ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikoista tehdään ratkaisu siten ettei niitä keskitetä pelkästään kasvukeskuksiin

suurkunnat eivät ole vastaus kuntatalouden ongelmiin

tässä ed

aloituspaikkojen määrässä ja sijoittelussa tulee ottaa huomioon yhteiskunnan kokonaistarpeet alueellisen elinkeinoelämän ja yksittäisten koulutusalojen yrittäjyyden ja ikäluokkien koon näkökulmasta

kun hallitus nyt jyrkästi leikkaa oppilaitosten perustamiskustannusten valtionosuuksien myöntämisvaltuuksia on pettymys suuri niissä kunnissa joiden peruskoulun peruskorjaus tai laajentamishanke on jo yltänyt opetusministeriön perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan ja voinut saada jopa ennakkopäätöksen mutta valtionosuudelle ei ole vielä myöntämisvaltuutta

lisäksi oripääläisille itsenäisenä kuntana pysyminen on itseisarvo ja kuntalaisten paikallisidentiteetti on poikkeuksellisen vahva

kuntakoon kasvattaminen heikentää kuntien roolia demokratian toteutumisen kannalta ja vähentää kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä

hallitukselta odottaisi jonkinlaista johdonmukaisuutta ja ohjemallisuutta niin että ainakin pitkällä olevat hankkeet hoidettaisiin ja ne saisivat asianmukaisen ja tarvitsemansa valtionosuuden

muun muassa perustuslakivaliokunnan asiantuntijana tunnettu akatemiaprofessori kaarlo tuori on todennut että kuntakoon kasvattaminen ja kuntien lukumäärän vähentäminen lisää kuntalaisten ja kunnallisen päätöksenteon välistä etäisyyttä ja vaikeuttaa siten väistämättä kunnallisen kansanvallan toteuttamista

yliopistoindeksin puolittaminen on vastoin yliopistouudistuksen yhteydessä sovittua yliopistojen taloudellisen aseman turvaamista

hallituksen tiedonannossa todetaan kauniisti että kuntauudistuksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu demokratian ja kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen

on tärkeää että hallitus jatkossa turvaa yliopistojen rahoituksen siten kuin rahoituksesta säädettiin yliopistolakia uudistettaessa huomioon ottaen myös yliopistokeskukset

asiantuntijalausuntojen mukaan vahvojen peruskuntien malli ei kuitenkaan kykenisi välttämään peruskuntien yläpuolisia hallintorakenteita eikä näin ollen pysty täyttämään hallinnon yksinkertaistamisen tavoitetta

sitten kiinnittäisin huomiota kansanopistojen asemaan

kansanopistojen odotetaan hallitusohjelman mukaisesti huolehtivan nykyistäkin enemmän erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutuksesta

tosin tällä alueella arvioiden tekeminen on luonnollisesti hyvin ongelmallista

särön hallituksen ajamaan peruskuntamalliin tuo tiedonannon kirjaus jonka mukaan siellä missä riittävän vahvoja kuntia ei kyetä muodostamaan voidaan poikkeuksena muodostaa sosiaali ja terveydenhuollon alueita niin sanottu

tämä viittaa siihen että sosiaali ja terveydenhuoltoa ei kyetä järjestämään pelkästään vahvojen peruskuntien varaan vaan tarvitaan myös sote alueita joita ilmeisesti hallinnoisivat joko vastuukunnat tai kuntayhtymät

tämä merkitsee tietysti yt neuvotteluja joissa ainakin asiantuntijakuulemisen perusteella henkilöstön väheneminen on hyvin jyrkkää tietysti myös opiskelijamäärän väheneminen johon tämä tietysti seurannaisena liittyy

kuntarakennetta tulisi tarkastella yhdessä kuntien tehtävien ja rahoituksen kanssa siten että perustuslain vahvistama kunnallinen itsehallinto myös otetaan tarkastelussa huomioon